minä näen asian niin että velkojienkin kannalta on hyvä asia että vältetään maksuhäiriöitä ja vältetään maksuvaikeuksia

kuten puhemieskin varmasti esimerkiksi jalkapallon mm kisoissa havaitsi niin sieltähän välittyi pelikentän laidalta mainoksia ulkomaisista merkeistä ja käytännössä tällaisilla kielloilla on vaikutus siihen miten markkinaosuuksia jaetaan suomalaisten ja ulkomaisten tuotteiden välillä

joku kysyi miten tämä on sopusoinnussa sen kanssa että olen kuitenkin helpottamassa velkajärjestelyyn pääsyä ja puhun jopa henkilökohtaisesta konkurssissa mutta tämä siirtää velkojan vastuun siihen tilanteeseen jolloin velkaa myönnetään

edustajat pelkonen ja autto puhuivat lämpimästi ravintoloiden puolesta ja tähän on helppo yhtyä

asia ei suinkaan ole yksistään alkoholipolitiikkaa vaan se on mitä suurimmassa määrin myös elinkeinopolitiikkaa ja työllisyyspolitiikkaa

heidän puheenvuoroissaan puhuttiin erityisesti ravintola alan työllistävästä vaikutuksesta mutta haluaisin tuoda tähän myös sosiaalisen ulottuvuuden

jo aiemmin tänään on sivuttu aihetta pikavipeistä ja muista vakuudettomista veloista

näitä kysymyksiä haluttiin lakivaliokunnassa pohdittavan huolellisemmin ja tämä työ on käynnissä

kun tällä hetkellä suomalaisten nauttimasta alkoholista yhdeksän pulloa kymmenestä juodaan kotona ja vain yksi pullo kymmenestä siellä ravintolassa niin minkälainen olisikaan suomalainen sosiaalinen ilmapiiri suomalainen yhteiskunta jos tämä suhde olisi toisinpäin eli jos suomalaiset todella vaikkapa tuosta alkoholista sen yhdeksän pulloa kymmenestä käyttäisivät ravintoloissa

sen takia tämä lakialoitekin on sinänsä hyvä keskustelunavaus mutta ei varmaan sellaisenaan valmis laiksi

nämä ovat keskeinen ongelma

missä se on merkin kasvaessa vastauspuheenvuorot

näissä velkojat eivät tällä hetkellä juurikaan vaivaudu selvittämään todellista maksukykyä ja maksuhalua

omalta osaltani näkisin niin että velkojien vastuuta pitäisi siirtää nimenomaan velanhaku ja velanantotilanteeseen sen sijaan että viimeiseen asti velkojienkin pitäisi kärkkyä sitä saatavaa perinnän kautta

olemme tehneet myös ehkä vähemmän viisaita ratkaisuja muun muassa yritysten edustusmenojen vähennyskelpoisuuden osalta mistä autto ja pelkonen ovat siitäkin ansiokkaasti puhuneet aiemmin

toisaalta olen itse esittänyt sitä että meillä palvelualoilla ja erityisesti ravintolapalveluissa arvonlisäveron pitäisi olla alhaisempi kuin vaikkapa päivittäistavarakaupoissa myytävissä samanlaisissa tuotteissa

arvoisa puhemies

suomen yrittäjät järjestönä on vastuullinen järjestö johon muuten myös allekirjoittanut kuuluu peruja entisestä oikeasta elämästäni

vastuullisuuteen kuuluu se että tehdään se mikä on välttämätöntä suomen hyvinvoinnin ylläpitämiseksi ja tämä on suomen yrittäjien linja

aina seuraavaksi puuha vuorottelusta ja kattoja ja toivakka ja sen jälkeen mahdollista asiaa koskevan arvoisa puhemies

suomen yrittäjät ovat kyllä ymmärtäneet sen että joitain veroja tässä taloudellisessa tilanteessa on korotettava ja kun yrittäjiltä on kysytty kumpaa veroa korotetaan mieluummin kumpaa lasketaan mieluummin arvonlisäveroa vai tuloveroa kumpaa korotetaan ja

ei tämä itse asiassa suoraan kysyttynä eräässä jaoston kokouksessa niin suomen yrittäjien kanta on se että mieluummin korotetaan arvonlisäveroa kuin tuloveroa mieluummin lasketaan tuloveroa kuin arvonlisäveroa

aika hämmentävää kuinka vaihtoehdotonta suomalainen politiikka on

arvoisa puhemies

ainoat todelliset muutokset kohdistuvat suhtautumisessa suomalaiseen työhön ja siinä varsinkin perussuomalaisten linja näyttää olevan että menolippu kiinaan suomalaiselle duunarille

ei näillä veromuutoksilla joilla keskituloisten verotusta kiristetään saada aikaan suomeen työllisyyttä kasvua jota kuitenkin te puheissanne peräänkuulutatte

pikaluotoissa luoton hinta ilmoitetaan usein koron sijasta käsittely ja toimituskuluina joiden määrä muunnetaan todelliseksi vuosikoroksi ja kun näin tapahtuu voi todellinen vuosikorko kohota jopa tuhansiin prosentteihin

silloin ja yhä toki tänäkin päivänä järjestelmä oli toimiva mutta kun kyse on verojen palauttamisesta aivan samalla tavalla kuten suomalaisessa arvonlisäveron palautusjärjestelmässä niin kyllä tämän toiminnan järjestäminen ja helpottaminen kuuluu ennen kaikkea yhteiskunnan eikä yksityisten yritysten järjestämisvastuulle

kun tavoitellaan lapsen etua on katsottava riittävän kauas ja olen vakuuttunut arvoisa puhemies että näin toimii myös tämä vastuullinen hallitus

on toki niin että nyt nämä konsultointia ja palautustoimintaa harjoittavat yritykset joutuvat hieman muuttamaan toimintatapaansa mutta esitys on kaiken kaikkiaan erinomainen sillä hyödyn tästä järjestelmän yksinkertaistumisesta ja helpottumisesta keräävät nimenomaan suomalaiset ulkomaankauppaa harjoittavat yritykset ja yritysilmapiirin parantaminen ja yritystoiminnan helpottaminenhan on tämän hallituksen tavoite

keskustelu on päättynyt

puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään

luotonantajan vastuullisuutta lainaa myönnettäessä on yritetty lisätä lainsäädäntöteitse mutta se ei ole johtanut toivottuihin tuloksiin vaan pikaluottoihin liittyvät ongelmat ovat päinvastoin jatkuneet

lähetekeskustelua testillä parrestoksen viides asian esitys maksulaitlaiksi

tässä esityksessä siis ehdotetaan muutettavaksi ajoneuvoverolakia siten että ajoneuvoveron perusveron tasoa korotetaan verotuottojen lisäämiseksi ja veron ohjausvaikutuksen parantamiseksi

tämä on aivan totta mitä ed

en toimisi se että tämä asia lähetetään talousvaliokuntaan

ministeri tosiaan jätti puheenvuoronsa odottamaan vielä mutta ed

poimisi usein rax enää säväyttänyt talousvaliot

lähetekeskustelulla testillä pärskin kuudessa si estrelaicsin rajoitetusti terveellisen tulon verottamista nulla

kantola toi esiin erään näkemyksen jota ei ole vielä tässä laissa huomioitu mutta tulisi ehkä ja nyt siihen olisi mahdollisuuksiakin huomioida tässä ehkä eduskuntakäsittelyn aikana tai sitten nopeasti ministeriön toimesta nimittäin oikeuden kieltäytyä todistamisesta

niitä ei ilmoiteta enää poliisille vaan poliisin resurssit riittävät ainoastaan törkeiden tekomuotojen käsittelyyn

samassa yhteydessä on kielletty kulutusluottosopimuksen nojalla myönnettävien varojen välitön maksaminen kuluttajalle silloin kun luottoa haetaan ja se myönnetään myöhäiseen kellonaikaan

nyt puomisysteemi tuottaa siellä pitää

juuri tämän vuoksi hallitus on valmistanut tämän toimintaohjelman talousrikollisuuden ja harmaan talouden vähentämiseksi josta olemme keskustelleet

olemme syysehdotus racstään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan

tässä ehdotetut korotukset koskevat ajoneuvon perusveroa ja ne kohdistuvat vuotuisina veroina koko ajoneuvoverokantaan

lähde keskustelevat ja esitellä päivystyksen seitsemäs asia

meillähän huomenna on salissa keskustelussa avoliittolaki ja siinä tulee nyt sanoisinko ensimmäistä kertaa selkeästi yleisellä tasolla määritellyksi se mitä on pidettävä avoliittona

huolimatta näistä velvoitteista ja tehostuneesta valvonnasta sekä uusista rajoituksista kokemus osoittaa että olisi tehokkaampaa ja helpompaa kieltää lyhytaikaiset pikaluotot kokonaan kuin asettaa rajoja joita on tähän asti ja varmasti tulevaisuudessakin mahdollista kiertää tai niitä jopa rikotaan tietoisesti

esitys laiksi

jos se että parhaillaan keskustellaan niistä ei ole konkreettinen osoitus siitä että jotain yritetään tehdä niin en tiedä mikä sitten

tämä antaisi mahdollisuudet siihen että tätä samaa kriteeristöä noudatettaisiin myös todistamisessa oikeudessa

lisäksi päästöperusteista korotusta painotettaisiin ohjausvaikutuksen tehostamiseksi niin että se kasvaisi jyrkimmin sillä välillä johon kuuluu eniten liikenteessä olevia ajoneuvoja

minäkin haluan arvoisa puhemies puuttua tähän kysymykseen syyttäjän roolista esitutkinnan johtajana mikä on ehkä jos tätä esitystä halutaan joiltakin osin arvostella se paikka missä sitä arvostelua voi antaa

näillä lakiesityksillä pyritään tiedonkulun vaihtamiseen kansainvälisissä yhteyksissä mutta tuo talousrikosten torjuntaohjelma käsittää myös useita toimenpiteitä joissa kotimaisten viranomaisten välillä tuota tiedonkulkua edelleen parannetaan

muun muassa sanomalehti karjalaisen julkaisemien tietojen mukaan todellisen vuosikoron ilmoitusvelvollisuutta ei noudateta tehokkaasti joskus sitä ei noudateta lainkaan

mikäli kuluttaja ei saa muuta luottoa kuin pikaluottoja hänellä ei voi olla varaa niihin

tässä esityksessä olisi voitu mennä pidemmälle selkeämmin linjata se että syyttäjä johtaa myös esitutkintaa

mitä pikemmin asiat saadaan käsiteltyä mitä pikemmin tutkittua syytettyä ja lopullinen ratkaisu voimaan sen parempi myös rikoksen uhrin kannalta ja yleisen oikeusturvakäsityksen kannalta

on myös erinomaista että hallitus on luvannut tuoda vielä lisätalousarvion jossa esimerkiksi ala pietilän ict ryhmän kasvuesityksiin tartutaan

syyttäjä on kuitenkin se joka vastaa myös oikeudenkäynnissä asianosaisille ja kaikille veronmaksajille siitä että oikeudenkäynnissä menestytään ja syyttäjä nojaa oikeudenkäynnissä nimenomaan niihin todisteisiin joita esitutkinnassa on saatu kerättyä

hyvää on myös se että ensi keväänä puolivälitarkastelussa hallitus keskittyy nimenomaan työllisyyteen ja kasvuun

mutta on kokonaan toinen asia tuleeko tällaisiin suojauksiin joku maksu joka kohdennetaan tähän kyseiseen hyödykkeeseen mistä nyt keskustelemme vai kerätäänkö yleistä varainsiirtoveroa tobinin veroa tai pörssi tai pankkiveroa joka sitten käytettäisiin johonkin kokonaan toiseen tarkoitukseen

siihen liittyy myös tänä vuonna eduskunnalle annettava esitutkinta pakkokeino ja poliisilain kokonaisuudistus ja myöskin perinnän vahvistaminen

arvoisa puhemies

näin ollen syyttäjän täytyy kyetä ja tietysti syyttäjä kykeneekin parhaiten arvioimaan oikeudenkäynnin menestymisen ja resurssien järkevän käytön kannalta sen mitä kannattaa tutkia ja mitä ei kannata tutkia ja miten resurssit ja voimavarat parhaiten tutkinnan aikanakin jo kohdennetaan

arvoisa puhemies

mitä tulee tuohon omistamiseen liittyvään verotukseen niin olen kyllä edustaja mustajärven kanssa osittain samaa mieltä

palaan siihen vielä kohta

mutta yksi merkittävä kysymys on se jota olen näin ymmärtänyt ainakin vasemmistoliiton piiristä on jo jonkun aikaa kannatettu eli käännetyn arvonlisäveron saattaminen eduskuntakäsittelyyn tämän kevään aikana vielä

ja edustaja turuselle sanottuna että jos pitää valita hyviä ja huonoja veroja niin en minäkään lähtisi vertailemaan ensimmäisenä arvonlisäveroa ja tuloverotusta vaan nostaisin molempien edustajien näkemysten johdosta esiin kiinteistöveron

mielestäni ei pidä sotkea ajatusta näistä käyttäjämaksuista siihen että laajennetaan ikään kuin yleistä verotusoikeutta myös tähän verenkiertojärjestelmään

resurssien käytön ja turhan työn välttämisen kannalta uskonkin että syyttäjävetoinen esitutkinta tehostaisi merkittävästi koko esitukintaa ja uskon että tätä kautta lopulta tämä järjestelmän muutos maksaisi itsensä takaisin eli käytännössä syyttäjien lisävoimavaratarve tulisi tätä kautta katetuksi

vastuullisessa markkinataloudessa meillä tulee olla rohkeutta kieltää toiminta jonka sosiaaliset ja kansantaloudelliset haitat ovat paljon suuremmat kuin henkilökohtaiset hyödyt

mutta erityisesti haluan kiinnittää vielä huomiota erikoisperinnän resurssien vahvistamiseen

siihen mitä ed

kiljunen totesi

vaikka kyse onkin siitä että johdannaismarkkinoissa on myös kaupankäyntiluontoisia elementtejä niin johdannaismarkkinat kuitenkin ovat lähtökohtaisesti suojausmarkkinoita

vaikka erikoisperinnän resursseja tämän vuoden budjetissa toki vahvistettiin minun on vaikea ymmärtää että sitä ei tehdä sen enempää kuin tällä hetkellä koska tuo perintä on varsin tuottoisaa valtiolle

se on aivan ylivoimainen vero ja meillä on muitakin hyviä veroja mitä kannattaisi ennakkoluulottomasti ensi keväänä ottaa keskustelun alle

uskon myös että tätä kautta oikeudenkäyntien kestoa saataisiin suomessa merkittävästi lyhennettyä

ajatus johdannaisissa on ollut nimenomaan suojata tätä hyödykkeiden kauppaa jotta asiakkaat tai kauppaa käyvät osapuolet voivat ennakollisesti tehdä kauppaa ja varmistaa oman ja kaupankäyntikumppaneidensa tulevaisuuden

se on kuitenkin se keskeinen meidän oikeusturvaamme koskeva kysymys josta olemme myös euroopan ihmisoikeustuomioistuimelta huomautuksia saaneet

se ei siis vie valtion resursseja vaan tuo valtiolle fiskaalisesti tuloja mutta tietysti yksityisille velkojille kaikkein eniten

tämä on ollut tietenkin lähtökohta ja ei pidä muodostaa ikään kuin johdannaismarkkinoita kirosanaksi

pikaluotot ovat ilman vakuuksia myönnettäviä alle kuuden kuukauden pituisia kulutusluottoja joiden pääoma on enintään tuhat euroa ja joita myönnetään yksityishenkilöille ilman velallisen ja velkojan edustajan henkilökohtaista tapaamista tekstiviestillä internetissä tai muun elinkeinonharjoittajan järjestämän etämyynti tai palvelutarjontamenetelmän avulla jossa käytetään yksinomaan yhtä tai useampaa etäviestintävälinettä sopimuksen tekemiseen asti mukaan lukien sopimuksen tekeminen

kun syyttäjällä on toisaalta laaja juridinen koulutus ja osaaminen ja toisaalta keinot ja valtuudet tehdä ratkaisut tutkinnan suuntaamisen jatkamisen ja lopettamisen suhteen on asianosaisten kannalta hyvä että nämä kaikki keinot ja osaaminen olisivat käytössä jo tutkinnan alkumetreistä alkaen

kyse on vain siitä kuinka aktiivisesti pystytään muun muassa tuolta veroparatiiseista noita tietoja keräämään

pakko yhtyä tällä kertaa edustaja turusen näkemykseen siitä että heidän vaihtoehtonsa tälle windfall verolle on selkeä kun keskustan linja on vähintäänkin epämääräinen

pikaluottoina ei pidetä tavaran tai palvelun ostamisen rahoittamiseksi myönnettäviä kertaluottoja hyödykesidonnaisia luottoja eikä osamaksukauppaan sisältyvää luottosuhdetta

sekin on totta mitä ed

sitten todettakoon vielä lopuksi

koskisenkin puheenvuorosta tuli esiin että suomen ja latvian muusta euroopasta poikkeava käytäntö aiheuttaa kuitenkin jatkuvasti käytännön hämmennystä sekaannusta silloin kun tarvitaan erilaista rajat ylittävää oikeusapua

toivoisi tietysti ihan kansalaistenkin kuluttajansuojan kannalta poliittisen kuluttajansuojan kannalta että keskusta kykenisi sen oman vaihtoehtonsa yksiselitteisesti esittämään

kimmo kiljusen käsitykseen suomalaisista pankeista ja pankkien työntekijöiden moraalista

kiljunen oletti toivottavasti hän ei sitä tarkoittanut että esimerkiksi nordeassa yllytettäisiin rikokseen eli siirtämään varoja ulkomaille hallintarekisteriin ja jätettäisiin sitten ilmoittamatta tulot joita voitaisiin kotimaassa verottaa

totta kai on tilanteita joissa suomen järjestelmään on totuttu varsinkin pohjoismaissa ja viron suhteen joissa tämä apu on hyvinkin päivittäistä mutta monessa muussa tilanteessa ongelmia on

siitä huolimatta että nyt olisi jo voitu ottaa huomattavasti pidempi askel kohti syyttäjävetoista järjestelmää tässä lakiesityksessä on erinomaista että nyt syyttäjän ja poliisin yhteistyötä joka tapauksessa merkittävästi lisätään

vaikka olen jossain määrin ollut näidenkin asioiden kanssa tekemisissä asianajajan ammatissa ja myös nordean pankkivalvojana niin en ole kyllä tällaiseen suomalaisessa pankkimaailmassa ikinä törmännyt

uskon että nyt ed

nyt tällä esityksellä valtiovarainvaliokunnan nimenomaisin painotuksin todetaan että nyt ankkuroidaan tämän veron perusteet ja veron taso

kreikassa vaaleja on aina edeltänyt huutokauppa

toivon että myös tämä keskustelu voidaan päättää tältä osin fortumin osakekurssi palaa entiselle tasolleen ja koskaan ikinä meidän ei tarvitse enää tämän jälkeen tässä salissa windfall verosta keskustella

on luvattu alhaisempia eläkeikiä on luvattu työtä valtion komiteoissa ja ylimääräisiä palkkakuukausia ja houkutus tarttua näihin lupauksiin on ollut suuri sen ymmärrämme myös kreikkalaisista

populismi on nostanut päätään myös suomessa kun me nyt joudumme pelastamaan törkeästi meitä vedättäneen kreikan täydelliseltä kurimukselta

arvoisa puhemies

on totta että yritysten sukupolvenvaihdokset kallistuvat tämän ratkaisun myötä sellaisissa tilanteissa joissa omaisuutta on yrityksiin kertynyt huomattavia määriä

arvoisa puhemies

tuon maksun poistamiseen kokonaan yhteisöjen osalta

puheenvuoro sen vuoksi että en lainkaan kiistä etteivätkö pankitkin markkinoisi palvelujaan ulkomailla mutta tapaan jolla ed